onko tämä teidän linjanne

ihmettelen myöskin miten esimerkiksi upmn johtaja pesosen hätähuuto ei ole mennyt perille

oletteko te aivan varma

ja kun kysytään onko oppositiolla linja niin oppositio on omassa vaihtoehtobudjetissaan esittänyt hyvin selkeästi mitä veroja tulisi korottaa mitä veroja alentaa

arvoisa herra puhemies

nimittäin kyllä selvitetään tuleeko se kalliimmaksi vai eikö ja se tulee sitten vastaan tässä salissa

arvoisa herra puhemies

mutta sopimushan on aina kaksipuolinen

jatkaako hallitus nykyisellä linjalla vai tuleeko vielä tällä kaudella muutoksia ja sellaisia muutoksia joista te olette puhunut

meidän pitää aina käydä näitä neuvotteluja ja minä olen ymmärtänyt että parempaan tulokseen kuin siihen mikä pöydällä on ei ole päästy

miksi me olemme välikysymyksen tehneet

joo sen takia että tämä jätevesiasia on ollut kesän ja syksyn suurin kysymys siellä missä kansanedustajat ovat liikkuneet

onko se riittävä

emme me tätä huvin vuoksi tee mutta jos se tulee lähes joka tilaisuudessa vastaan ja jos esittäjänä on henkilö jota se koskee niin on se nyt merkillistä jos en minä lupaa että minä otan tämän asian esille syksyn ensimmäisellä kyselytunnilla

kimmo kiljunen sanoi että näillä veroparatiiseilla on suurempi halu tehdä näitä sopimuksia jotta ne pääsisivät niin sanotulta mustalta listalta

on myöskin totta se mitä on sanottu että tällä kaudella on kyllä harmaaseen talouteen monella tavalla puututtu

on jopa syntynyt päätöksiä

kun katsoo mitä lehdet ovat tästä kirjoittaneet on ollut sellaisia otsikoita kuin sutena syntynyt

kyllä viime kaudella ja sitä edellisellä kaudella puhuttiin paljon mutta ei päästy oikeastaan mihinkään suurempaan tulokseen

kyllä suomeen aina jää jonkinmoinen pörssi ja jää sellainen pörssi josta meidän pienet ja ennen kaikkea kasvuyrityksemme hyötyvät

maan kolmanneksi tai neljänneksi suurimmassa päivälehdessä oli pääkirjoitus jätevesiasetus syntyi sutena

soini viittasi niihin viesteihin mitä brysselistä on tänä päivänä ja eilen tullut eli että irlannissa järjestetään uusi kansanäänestys ja että irlanti on myöskin saanut tahtonsa läpi

pulliainen mainitsi hallintarekisterin

se oli aika laajassa keskustelussa viime kaudella

oppositiosta käsin esitimme että hallintarekisteriä jonkin verran avattaisiin avattaisiin enemmän kuin hallitus esitti mutta hallituspuolueet sitä vastustivat ja tiedätte ketkä silloin hallituksessa istuivat

helposti syntyy sellainen käsitys että hallitus on tyytyväinen kaikkiin niihin toimenpiteisiin mihin se on ryhtynyt ja että nämä ovat riittäviä

no on se merkillistä jos näin kirjoitetaan ja näin väitetään erki nool merkillistä mikäli halua mikäli oppositio ei siihen puuttuisi kun hallitus ei puutu

mutta kyllähän totuus on se että niin kuin tässä usein väitetään ja sanotaan työ on parasta sosiaaliturvaa siihen kaikki yhtyvät

haluan vain palauttaa mieliinne minkälaista keskustelua tässä salissa käytiin silloin kun me päätimme hyväksyä tämän perussopimuksen

eli kyllä se on ollut esillä ja kyllä jokainen edustaja joka on vähänkään keskustelua seurannut tietää mitä hallintarekisterin osittainen avaaminen olisi merkinnyt

vain sota on työttömyyttä pahempi

suurelta yleisöltä ja nimenomaan niiltä henkilöiltä joita tämä koskee on tullut mielipidesivuille kirjoituksia varmasti satoja

nämä ovat tosiasioita mitkä meidän kannattaa pitää aina mielessä

herra puhemies

varmasti on paljon mitä vielä voitaisiin tehdä mutta kuvitelkaa sellainen perhe missä sekä isä että äiti jäävät työttömiksi minkälainen on ilmapiiri sellaisessa perheessä mitä siitä seuraa tai mitä jos henkilö on yli kuusi kuukautta työttömänä

nyt irlanti saa ei ainoastaan komission jäsenen vaan myöskin erityistakuita harjoittaa tietyssä laajuudessa omaa verotuspolitiikkaansa ja turvallisuuspolitiikkaansa

on myöskin hyvä että puhutaan finanssiveroista ja transaktioveroista tänä päivänä

joskus päivälehden mielipidesivu on ollut täynnä kirjoituksia jotka ovat koskeneet jätevesikysymystä

annetaan ymmärtää että nämä henkilöt eivät tunne lainsäädäntöä

kysynkin

eikö varsinkin tällaisiin tapauksiin pitäisi erityisohjelmalla puuttua ettei tule sitten kohtalokkaita seuraamuksia

nyt me tiedämme että tällainen finanssivero tulee tietyssä laajuudessa käyttöön ruotsissa ja englannissa ja että monessa monessa muussa maassa sitä valmistellaan

kyllä minä vaan luulen että tuntevat kun ovat suunnitelleet jätevesiratkaisua omaan kiinteistöön ja keskustelleet viranomaisen kanssa ja tulleet sitten siihen tulokseen että tämähän on liian kohtuuton meille

pulliaiselle totean vielä kerran

kyselytunnilla sama asia on ollut monta kertaa esillä

hallitus on antanut ymmärtää että asiaa selvitetään ja ollaan kyllä tällaisen finanssiveron takana kunhan löydetään oikea muoto

kyllä nyt kannattaisi asiallisesti paneutua tähän ja ainakin minä olen ymmärtänyt että tässä vaihdetaan kelamaksu toiseen veroon

ei oppositio ole pelotellut kansaa mutta olen kyllä huomannut että aika moni hallituspuolueen kansanedustaja on yrittänyt parhaansa siinä että kansa olisi siinä uskossa että tämä on kauhea

pulliainen totesi

minä olen melko varma siitä että yhteistä ja samansisältöistä finanssiveroa ei taida syntyä eun puitteissa mutta on todella hyvä että jotkut maat ovat ottaneet sen käyttöön

jos se vaihdetaan sellaiseen veroon joka parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä eli siirretään se verotaakka mahdollisimman kauas eli lähelle kuluttajaa niin silloin se parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä

rossi

jos tämä teidän teorianne olisi oikea silloinhan meidän pitäisi alentaa vielä enemmän jotta kansa saisi vielä enemmän rahaa käyttää mutta se ei ole oikea linja varsinkaan kun tänä päivänä valtiovarainministeriöltä tulee tietoja että tulevalla kaudella pitää veroja korottaa

ja miksi pelottelisimme

mutta kansa ei ole ainoa joka on reagoinut

kuluttaja on aina se viimeinen veronmaksaja ja tässä tapauksessa rasitetaan suomalaisten tuotteiden kilpailukykyä tällä kelamaksulla

molemmat ovat kuitenkin sellaisia jotka tuottavat jonkin verran

herää kyllä kysymys mitä järkeä on siinä että siirrämme nämä veronkorotukset seuraavalle kaudelle kun nyt pitäisi tehdä jotain

jos entinen ministeri jan erik enestam sanoo että hän ei olisi tällaista asetusta antanut jos hän olisi tiennyt mitä se merkitsee ja sanoo että on tullut höynäytetyksi se on aika rankkaa tekstiä ministeriltä

myöskin transaktioverosta on puhuttu ja ymmärrän kyllä että voisi kyllä liittyä pieni riski siihen että se otettaisiin käyttöön ainoastaan suomessa

minusta se on raukkamaista siirtää ikävät päätökset seuraavalle hallitukselle varsinkin kun tietää itse että pitäisi tehdä ne päätökset jo jottei tarvitsisi niin kovia päätöksiä tehdä

mutta jos se poistuu ja siirtyy ja muuttuu sellaiseksi veroksi joka rasittaa myöskin tuontituotteita silloinhan asemamme paranee ja silloin työllisyys paranee ja silloin se on hyvä

kun me olemme sitten omilta virkamiehiltämme kysyneet minkälainen merkitys tällä on englannissa niin muistan hyvin kun suullisesti sanottiin että no ei sillä ole oikeastaan mitään merkitystä ainoastaan vanhatpiiat englannissa maksavat tuon veron

pääministeri on oikeassa kun hän puhuu miljardin tarpeesta

hän puhui monimutkaisesta ja ympäristönsuojelun kannalta kyseenalaisesta lainsäädännöstä

tästä syystä meidän pitää uskaltaa hankkia niitä rahoja mitä tarvitaan hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseen ja on totta että pienyrittäjät saattavat tästä kärsiä

hän pitää ruotsin mallia parempana ja perustelee että siinä on luovuttu typpipäästöjen vähentämisvaatimuksesta alueilla jotka eivät ole vesistöjen läheisyydessä

kun pyydettiin sitten kirjallista selvitystä siitä kuinka paljon se tuottaa niin yllätyin kyllä kun näin kuinka monta prosenttia se muodostaa bktstä ja suhteutettuna suomeen sellainen vero tuottaisi kyllä satoja miljoonia euroja mutta jos liitosta näyttää nellin mielestä oli

millä tavalla tai on montakin tapaa mutta kysyn mikä on hallituksen esitys turvataan ja parannetaan pienyrittäjien asemaa kun arvonlisäveroa nostetaan

onko ministeri väyrynen pelotellut kansaa tällä

kyllä te nyökkäätte että on

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

kaksitoista seurasi sivusta mutta he ovat varmasti yhtä tietoisia niistä ongelmista mitä silloin tuli

jaha uutta minulle

alatalo kysyi lähtevätkö ihmiset sijoittamaan tällaisiin yhtiöihin rahaa

minulla on se käsitys että ministeri väyrynen joka on seurannut tätä lainsäädäntöä on tullut siihen tulokseen että ruotsin tapainen lainsäädäntö olisi kaikkien kannalta parempi ratkaisu

ensin alkoi tulla tietoa että verotuloja ei kerry niin kuin on oletettu

hän epäili sitä ja ihan oikein pitää epäillä miksi lähtisi

sanoitte tähän tyyliin että sillä on merkitystä alihankkijoille ja kuljetusalan yrityksille ja satamiin sillä on myöskin myönteinen vaikutus

on myöskin todettava että voi ainakin esimerkin muodossa todeta kuinka paljon se tuottaisi suhteutettuna suomeen mutta käytäntö on sitten varmasti jokin toinen

sellainen viesti tuli nyt tänä vuonna muutama viikko sitten

tämä kysymys on loppuunkäsitelty siuruakysymyksiä dust herra puhemies

sitten alkoi tulla ilmoituksia lomauttamisista irtisanomisista ja te muistatte varmasti minkälaiseen vaikeaan asemaan me jouduimme

aika mielenkiintoista oli lukea myöskin lehden lehdestä otsikon jätevesi ja otsikko jätevesiasetus historian surullisin esimerkki

olen kyllä kymmeniä kertoja puhunut vientiyritysten merkityksestä ja hyvä että tekin puhutte siitä

suurin huolenaihe on edelleen miten suomi selviää tulevasta lamasta

minä luulen myöskin että te tänä päivänä tiedätte mitä virheitä silloin tehtiin ja niitä virheitä me emme saisi tehdä tänä päivänä

ei asunto osakeyhtiö eikä juuri kiinteistöyhtiökään tänä päivänä tuota käytännössä mitään voittoa

kun hallituksen elvytyspaketti on hyvä muttei riittävä niin kuin monta kertaa olemme todenneet ja pääkaupunkiseudulla niin kuin monella monella muulla paikkakunnalla on piilevä tarve tehdä kerrostaloissa putkiremontteja minä olen täysin vakuuttunut siitä että se ei olisi edes siten että jos muutetaan kotitalousvähennystä koskevia säännöksiä niin että myöskin kerrostalossa asuva saisi putkiremontista kotitalousvähennyksen niin syntyisi runsaasti työpaikkoja

mutta minä pyydän että te annatte kaksi konkreettista esimerkkiä muistakaa siis kaksi konkreettista esimerkkiä siitä millä tavalla tämä budjettiesitys tukee vientiyrityksiä joita te pidätte niin äärettömän tärkeinä

ne suurimmat virheet olivat kyllä siinä että ei tilannetta otettu riittävän vakavasti niin että olisi kaikkien yhteiskuntatahojen kanssa neuvoteltu sellaisesta ratkaisusta joka olisi lieventänyt niitä ongelmia jotka myöhemmin syntyivät

ei kansa edusti ei rantakangas peer en minä usko että kansanedustaja rantakangas on halunnut olla populisti en minä usko että hän on yrittänyt pelotella

asunto osakeyhtiössä varsinkin jos se on vuokratalo juoksevat kustannukset katetaan yhtiövastikkeilla ja pääomavastikkeet katetaan pääomavastikkeella ja pääomavastike on osittain vähennyskelpoinen joskus jopa kokonaan vähennyskelpoinen ja jos se ei riitä niin poistoillahan saadaan nollatulos

kyllä minusta on äärettömän tärkeää että teemme yhteistyötä eri maitten kanssa jotta me pääsisimme yhtenäisiin sopimuksiin ei ainoastaan näitten tietojen vaihtamisessa vaan myöskin veroratkaisuissa

minä luulen että hän on sitä mieltä että jätevesiasetus on historian surullisin koska hän perustelee myöskin ja toteaa että ei siinä ole mitään perustetta

me sanoimme sen jälkeen että harmi ettei se sorsan sopimus tullut hyväksytyksi

haluan vielä todeta että on ollut tässäkin salissa keskustelua erisisältöisistä verosopimuksista mitä meillä on ja on moitittu sellaista sopimusta missä suomella ei ole minkäänlaista vero oikeutta vaikka rahat menevät kokonaisuudessaan suomesta

asunto osakeyhtiöt esittävät nollatulosta tänä päivänä eli on yhdentekevää onko se verovapaa vai ei

se olisi ollut siinä tilanteessa hyvä

sillä rahalla olisi saatu itämerta ja lähivesistöjä suojeltua paljon tehokkaammin ei kokonaan vaan paljon tehokkaammin

nyt minä kyllä peräänkuulutan kun te tiedätte mitä silloin tapahtui ja te tiedätte myöskin mitä voi tästä tilanteesta syntyä että eikö olisi nyt syytä lähteä synnyttämään sellaista yhteiskuntasopimusta a la sorsan paperia joka lieventäisi niitä mahdollisia ongelmia mitä nyt on tulossa

tästä äänestimme kyllä eilen mutta se ongelma ei ole ollenkaan poistunut

ainoastaan jos isännöitsijä on tehnyt suuren virheen voi syntyä voittoa ja veroa

eikö huoli työllisyydestä ja asukkaiden tasapuolisesta kohtelusta ole riittävä niin että muutettaisiin lakia niin että myöskin kerrostalossa ja rivitalossa asuvat saisivat kotitalousvähennyksen

siinä mielessä minä ja myöskin ne asiantuntijat joita kuultiin olimme sitä mieltä että ei tämä tule olemaan riittävän houkutteleva

arvoisa herra puhemies

kun nyt jonkin verran ruvettiin puhumaan tästä hallintarekisteristä niin muistan kun se viime kaudella oli esillä ja kun me saimme tavallaan sen kautta tukea sille olettamukselle että aika paljon rahaa siirtyy hallintarekisterin kautta sellaiseen maahan missä osinkojen veroprosentti on alhainen

hemmilä ja ed

muilla mailla on ihan samanlaisia huonoja kokemuksia mutta ne muut maat ovat irtisanoneet nuo huonot sopimukset

te saatte itse tulla toistamaan mitä te olette televisiossa lausuneet mutta ei se ole kyllä mitenkään kaunista tämän jätevesiasetuksen kannalta

tanska on sen tehnyt

pohjoismaiden neuvoston jäsenenä minulla on ollut mahdollisuus tehdä kirjallinen kysymys tanskan hallitukselle johon sen veroministeri vastasi ja totesi että kun he irtisanoivat sen huippuepäedullisen sopimuksen siitä ei ole seurannut minkäänlaisia kielteisiä seuraamuksia

yllätyimme kun niin suuri osa suomalaisten yhtiöitten osingoista meni englantiin

omasta vaalipiiristäni lähes kaikki keskustan edustajat ovat tavalla taikka toisella antaneet ymmärtää että tämä on onneton asetus

siis suhteettoman paljon meni juuri sinne sen takia että siellä oli lähtenyt siellä oli niin alla siellä verotettiin osinkoja niin lievästi

mutta kun olen seurannut mitä muissa maissa tehdään niin olen pannut merkille että ne puuttuvat jo annettuihin veroratkaisuihin siis muuttavat tuloveroa

herääkin kysymys miksi suomi ei voisi menetellä samalla lailla ottaa mallia siitä varsinkin kun myöskin muissa maissa on samasta asiasta keskusteltu

tämä johti sitten siihen että täytyy päästä paremmin seuraamaan mihin ne osingot menevät

hallitus ei muuta omaa esitystään lainkaan

sitten ennen kaikkea tarvitaan uutta uskoa ja uskoa ei saada jos ei kannusteta investoimaan

yhteistyöllä saattaisimme kyllä päästä ihan hyvään lopputulokseen sellaiseen tulokseen joka on oikeudenmukainen kohtuullinen ja myöskin tuottaa valtion kassaan rahaa

teillä on mahdollisuus huomenna ilmeisesti äänestää sen puolesta

olen pannut merkille että aika vähän rahaa on varattu investointeihin

sasi totesi ketkä ovat nämä nokian ja wärtsilän ja muitten yhtiöitten osakkeenomistajat niin osinkorahahan menee pankille ja pankista sitten seuraavalle pankille joka sitten jakaa ne niille oikeille omistajille

siinä mielessä elvytyspaketti on oikean suuntainen mutta kyllä ennen kaikkea tarvittaisiin investointeja nyt kun lama joka tapauksessa uhkaa ja ennen kaikkea rakennusalalle investointeja